näkyykö tämmöisenä kasvua luovana elementtinä mahdollisuutta että saataisiin sekä lapsille turvalliset koulut että juuri nyt kun rakentaminen on aika halpaa ja työttömyysuhka kasvaa kehysriihessä tämä aspekti käsiteltyä niin kuin ministeri kiuru äsken esitti

sen sijaan tasavallan presidentin vaaleissa ehdokas itse ei allekirjoita ilmoitusta ja silloin kun lakia on kirjoitettu on vain yksinkertaisesti jätetty havaitsematta se että puolueiden tasavallan presidentti kampanjoissa saattaa olla myös merkittävä rooli tai jopa päärooli näillä yhdistyksillä

joten siis se on moitittavaa ja jatkossa ja tästä olen aivan varma että tekesissäkin nykyään ollaan samaa mieltä oikeudet sitten julkisilla varoilla tuotetun tuotteen myöhemmin käyttämiseen ovat sillä tavalla sovittuja etteivät veronmaksajat maksa sitten uudelleen siinä vaiheessa kun sitä tuotetta aletaan ostaa myös näitä julkisia kehittämiskuluja

me olemme sen kysymyksen nyt kysyneet te olette hyvin valtioneuvoston puolelta aloittaneet siihen vastaamisen mutta luulen että tässä semmoinen rakentava vuoropuhelu tämän erittäin vaikean asian ympärillä jatkukoon niin että kaikki kantavat osansa

eli ryöstöissä ei ole tapahtunut mitään lievennystä miltään osin meidän rangaistustasossa eikä tulekaan tapahtumaan tietenkään

mutta kasvun oleellinen edellytys on myös että kotimarkkinat toimivat niin tehokkaasti että täällä sitten toimijat oppivat toimimaan kilpailukykyisesti markkinoilla

itse asiassa nyt kysyisin oikeusministeriltä

kun eduskuntakäsittelyssä on tullut vielä merkittävä lisäys syyttäjäresursseihin sekä lisäystä hallinnonalan tutkimusresursseihin ja vankeinhoitolaitoksen korjaushankkeisiin voidaan sanoa että talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyssä on saatu paikattua vielä useita hallinnonalan resurssikapeikkoja

me tarkastusvaliokunnassa olemme tämänkaltaisiin sekä selviin laiminlyönteihin että laajemmin rakenteellisiin ongelmiin lasten ja nuorten oikeusturvassa ja tosiasiallisessa kohtelussa suomessa päättäneet reagoida niin että oikeuskanslerin tätä koskevat tuoreemmatkin havainnot on liitetty osaksi meillä nyt alkanutta selvitystyötä koskien lasten ja nuorten syrjäytymistä

sen sijaan näpistysten osalta on ihan selvä tutkimustulos optulasta sen voitte kaikki käydä lukemassa että tämä muuntorangaistusmuutos jota tehtiin sekä viime vaalikaudella että vielä hieman tällä vaalikaudella ei ole lisännyt lainkaan varattomien näpistyksiä

näin ollen tämän vaalikauden seksuaalirikosten rangaistuspaketin tärkein osa tulee tänään hyväksytyksi

tämän hallituksen esityksen lähetekeskustelussa kävin juurta jaksain läpi ne kaikki kytkökset joita tällä esityksellä on ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja ne erinomaisesti tulivat tuossa äskeisessäkin puheessa esille joten en käy niitä toistamaan

ongelma tuleekin niin sanotussa pienessä printissä jälkeenpäin joka on siteerattu siellä valiokunnan mietinnössä josta käykin ilmi että vastaava summa kuitenkin peritään sittenkin hieman toisella laskukaavalla hieman eri tavalla eri ministeriöiltä leikkauksena toimintamenoista

tässä on siis taustalla se havainto että suurimmassa osassa oecd maita parlamentille ilmoitetaan verovajeen ja verojäämien määrä vuosittain automaattisesti

esitys perustuslain uudistamiseksi on nyt eduskunnan käsissä eli sen ylimmän elimen jolle ja vain jolle viime kädessä perustuslain muuttaminen kuuluu ja vieläpä kahdelle perättäiselle eduskunnalle

kysymys on siis siitä että kansanedustajien osalta nämä kaikki asiat huomattiin lakia kirjoitettaessa mutta tasavallan presidentin vaalien osalta tätä ei ole huomattu ja se aukko pitää korjata

kuten eduskunnan pöytäkirjoista yksiselitteisesti löytyy jo tuolloin oikeusministeriö linjasi että tänään käsiteltävä laki näimme henrikssoninkin nyökkäävän on siis edellisen ministerin liikkeelle laittama valmisteluasia joten se miten heinonen asioita kuvaa ei pidä paikkaansa

onko hän tyytyväinen saamiinsa vastauksiin koska alkuperäinen määräaika oli jo jouluna

jos näin oli niin vastaan

keskustelu on päättynyt jo eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltä päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvät eivät lakiehdotukset yksiviivaneljä kuusi p

jos verohallitus on oikeassa tässä arviossaan josta siis nyt tivaamme hallitukseltakin arviota seisooko hallitus verohallituksen verohallitushan on itsenäinen viranomainen arvioiden takana niin on päivänselvää että meillä on myös tässä budjettikäsittelyssä ollut iso aukko kun tätä isoa miljardiluokan summaa ja sen pienentämismahdollisuuksia ei ole säännönmukaisesti standardoidusti käsitelty tässä salissa siinä yhteydessä kun puhumme tuloista ja menoista

vasta kun oikeuskansleri uudelleen kysyi niin hän siinä vaiheessa kesän aikana käytyään läpi kaikki muistiinpanot huomasi virheensä

toinen vakava ongelma liittyy tietohankintoihin tietoliikenteeseen koko siihen teknologian ja markkinoiden keskittymiseen toimijoiden vähyyteen ja sitä kautta siihen tosiasiaan että veronmaksajat julkisen hallinnon investointien kautta maksavat aivan liikaa

eli näyttääkö siltä että vastaukset ovat tyydyttäviä ja niihin on tulossa toimia

ja kun kohta arvoisat edustajat kerron mistä summista me puhumme niin rohkenen epäillä että eduskunta yksimielisesti tukee tarkastusvaliokunnan näkemystä että meilläkin täytyisi siirtyä samanlaiseen raportointikulttuuriin kuin esimerkiksi kanadassa jossa verohallinto ja valtiovarainministeriö vuosittain ilmoittavat kanadan parlamentille sen mitä tapahtuu veronkierrossa ja muissa verovajeeseen aiheuttavissa seikoissa ja sen mitä hallitus on tehnyt ja aikoo asialle tehdä

on myös syytä muistaa todella se mitä tässä laissa nyt käänteentekevästi ja aivan uutena vaaditaan etukäteissuunnittelua huolellisuutta lisää paitsi avoimuutta ja sitä kautta yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta niin lisää myös sen totuuden kohtaamista miten energiainvestointeja kannattaa tehdä ja kuinka ne maksavat itsensä takaisin

eduskunta pääsi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvä muiden lakien

komissaari silloin väläytti myös ajatusta että jatkossa eu tuet muun muassa esr tuet ja muut kytketään näille maille siihen että näitä toimia romanivähemmistöjen auttamiseksi tehdään oikeasti eikä vaan seminaareissa puhuta

tämän virheen osalta tietysti kun on vielä nimenomaan kysytty ja pyydetty vastausta siihen onko muutettu vai eikö ole muutettu ja virhe huomataan vasta kesällä on selvää että tässä vaiheessa kun virhe huomataan oikeuskanslerin vielä erikseen kysyessä on oikeuskanslerin vuoro ottaa kantaa vastuukysymyksiin

tarkastusvaliokunta on päättänyt tällä viikolla että se käynnistää erillisen oman selvityksensä lasten ja nuorten syrjäytymisestä niistä rakenteista ja varsinkin valitettavasti ja se näkyy jo meidän tänä kesänä tuottamastamme taustamateriaalistamme rakenteiden puuttumisesta tai käsittämättömästä pirstaloisesta rakenteesta minkä takia meidän hallintomme ei kunta valtiotasolla noudata läheskään kaikkia niitä sitovia lakeja joita tämä talo on säätänyt lasten ja nuorten turvaksi mutta minkä takia se ei myöskään optimaalisesti käytä sitten niitä verorahoja mitä tämä talo antaa eri tahoille ennalta ehkäistäkseen lasten ja nuorten syrjäytymistä tai auttaakseen niitä lapsia ja nuoria jotka ovat jo ajautuneet tilanteeseen jossa apua tarvitaan

arvoisa puhemies

eduskunnalla on aikaa vuosi arvioida puntaroida tätä kysymystä

mitään suunnitelmia esimerkiksi rangaistustasojen laskemiseksi ei ole ja vasta nyt ollaan siinä vaiheessa että avoimesti eri vaihtoehtoja ruoditaan

eduskunta pääsi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksiä lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkäämisestä lakiehdotusten toini käsittää otettaisi

kun meille tätä asiaa esiteltiin hyvin varteenotettavat ja keskeiset tahot luulivat päättäneensä että nyt viimeinkin tämän indeksikorotuksen piiloleikkausosuus on kokonaan peruutettu että nämä ovat jatkossa eduskunnalle näkyviä

kiitos lakivaliokunnalle

varsinaisen tärkeämmän lain osalta meillä on jatkossa siis rengaslukkomahdollisuus ja kunnon tuntuvat parkkisakkomahdollisuudet

kysyisinkin pääministeriltä kun tiedän että nämä asiat ovat pääministeriäkin mietityttäneet millaisia suunnitelmia tämän kilpailun tervehdyttämisen osalta hallituksella on

toivon että se tässä yhtey dessä puntaroi myös kansanedustajuuden ja kansan edustajien roolin merkitystä parlamentarismiin syvällisesti paneutuen

palaisin alkuperäiseen kysymykseen ja siihen oikeudenkäyntiin ja siihen poikkeukselliseen piirteeseen että kansalainen niin tässä kuin itse asiassa täällä kerrotulla tavalla useissa muissakin näissä autoveropäätöksissä on lopulta aika pitkällistenkin valitusprosessien jälkeen voittanut jutun ja siitä huolimatta tuomioistuin katsoi ikään kuin olisi tasavertaisista partnereista kysymys ja velvoitti jutun voittaneen yksittäisen kansalaisen maksamaan myös valtion oikeudenkäyntikuluista osan

tältä osin on todellakin syytä kiittää siitä että valiokunta yksimielisesti on tähän laittoman pysäköinnin kuriinsaattamisprosessiin antanut täyden tukensa

on valitettavaa että ministereitä on poissa mutta toivottavasti valtiovarainministeri vastaa seuraavaan kysymykseen

meidän kaikkien pitää malttaa tässä vaiheessa mielemme kun ylin laillisuusvalvoja tätä tutkii

siitä todennäköisesti seuraa se valiokunnan puheenjohtajan esittämä näkemys että tämä laki on vain minimi ja viisaat osakeyhtiöt jotka huolehtivat omaisuudestaan ja lastenlastensa tulevaisuudesta tekevät vielä pidemmälle meneviä uudistuksia

jaakonsaarelle

on selvää että eduskunta on tästä eteenpäin kaiken vallan pitäjä niin kuin kuuluukin ja seuraava eduskunta ratkaisee millä tavalla edetään tässä tärkeässä parlamentarismin asiassa

tässä viimeisessä lauseessa joka löytyy ministeriöstä kerrotaan että jotta kehyspäätöksessä mainittu leikkaukseen johtava toimintamenojen vähennys toteutuisi on määrärahoja kuitenkin leikattava siten että leikkauksella voidaan kattaa tämä sama vaikutus

laillisessa ja oikeusvaltiossa tietoja joita laki ei viranomaisten anna etsiä ilman lainmuutosta ei laittomasti haeta ilman eduskunnan lupaa

saattaa olla yllättävää että oikeusministeriö kiittelee toisen ministeriön määrärahalisäyksiä mutta ylivelkaantumisen linjavastuussa olevassa ministeriössä meillä on ollut jatkuva huoli siitä että velkaneuvonta on aliresursoitu ja sitä kautta ne ongelmat mitä ylivelkaantumisesta myöhemmissä vaiheissa tuomioistuimeen ja ulosottoon tulee ovat moninkertaiset ja pahemmat sen takia että velkaneuvonta joka on työ ja elinkeinoministeriön vastuulla on ollut aliresursoitu

selonteon kotimaisessa osuudessa kuvattiin kotimaan ihmisoikeustilannetta kattavasti ja osittain laajemmin kuin kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten ja päätelmien pohjalta

mutta sitten ajanpuutteen vuoksi ja anteeksi jo tässä vaiheessa minun on mentävä hallituksen niin sanottuun kvartettiin kommentoin perustuslakivaliokunnan lausunnon ja siitä lakivaliokunnan aivan oikein tekemän johtopäätöksen jälkeen syntynyttä tilannetta

nyt on kysymys siitä että valmistautuminen vaikeisiin vuosiin kohdataan avoimessa prosessissa jossa kaikki vaihtoehdot on tutkittu ja selvitetty

haluaisin tässä vaiheessa jo kiittää hyvistä ajatuksista mutta vielä kerran toistaa että tarkastusvaliokunta joka on nyt toista vaalikautta toiminnassa oleva valiokunta kaipaa erityisvaliokunnilta myös aktiivisuutta ja lausuntoja ja jos kun teillä on selvästikin perehtyneisyyttä ja hyviä näkemyksiä siitä mikä on eduskunnan budjettivallan valvonnan näkökulmasta tärkeätä noudatetaanko eduskunnan tahtoa saavutetaanko ne tavoitteet mitä tulosohjauksella on eduskunnalle luvattu niin käyttäkää omaa valiokuntaanne tai laittakaa suoraan minulle sähköpostilla tai tarvittaessa vetäkää hihasta

lasten mielenterveysongelmat ja käyttäytymishäiriöt ovat lisääntyneet hälyttävästi

niin kuin ministeri kertoi viime vaalikauden aivan lopulla esittelystäni ja nyt tällä vaalikaudella vielä sitten täydentäen nimenomaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on kovennettu ja tunnusmerkistöjä on muutettu niin että entistä useampi rikos arvioidaan törkeäksi

ministeri ei yritä kiilata oikeuskanslerin ja virkamiehen väliin taikka ministeriön ja oikeuskanslerin väliin

se ajatus että silloin muka mentäisiin eduskunnan selän taakse on käsittämätön ja juuri tästä syystä se lakiesitys on eduskunnassa että tuulikki petäjäniemen johtama työryhmä saisi valtuudet tutkia myös näitä tietosuojaongelmia

verohallitus myöhemmin täsmensi asiantuntijakuulemisessa antamaansa lukua ja sanoi että vuositasolla he arvioivat että pelkästään yritysten siirtohinnoittelusta johtuva menettely siis se että yritys kansainvälisen konsernin sisällä maksaa itselleen oman konsernin sisällä sisäisiä laskuja niin että saa näyttämään suomessa tapahtuvan voiton pienemmältä tai jopa nollalta ja näin välttää suomessa korkean verotuksen maassa vero ja

hyvä esimerkki on tämä huoneistokohtainen vesimittari josta yksinkertaisella enemmistöllä jatkossa päätetään

jokainen näkee eri hintalaput eri asioille ja tästä on tässä vaiheessa kysymys

nyt ei ole kysymys tietojensaantioikeudesta vaan tarkistusoikeudesta ja on yksiselitteistä että siitä osasta kampanjaa joka on se ehdokkaan kampanja ja josta hän on ollut mukana päättämässä ja joka on hänen kampanjansa siltä osin kaikista tiedoista hän vastaa ja hänen tulee voida vastata

perus ja ihmisoikeuskysymysten tarkastelu jäsentyi selonteon kotimaisessa osuudessa pääpiirteittäin kuitenkin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten perinteisen jaottelun ja sopimuksissa tarkoitettujen oikeuksien mukaisella tavalla

ja ryhmäpuheenvuoroihin

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

ensiksi keskustan eduskuntaryhmän

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei nimittäin sanota miten lausunnon jälkeisessä ja lausunnon takia kokonaan säätelemättä jäävässä tilanteessa tulisi menetellä

eikö tässä olisi paikka valtion luopua näistä vaateista

tällaisessa asetelmassa jossa iso valtio on yksittäistä kansalaista vastassa oli sitten kysymys mistä asiasta tahansa tai varsinkin näin hyvin tunnetusta asiasta jossa lopulta valittajat ovat selättäneet valtion useissa eri oikeuskysymyksissä eikö olisi hyvää hallintoa ja oikeudenmukaista johtajuutta että tässä sinänsä voitetussa jutussa kuitenkin luovuttaisiin näiden oikeudenkäyntikulujen perimisestä

tämän puheenvuoron tarkoitus oli informoida tästä käynnistyneestä tutkimuksesta paitsi oikeuskansleria joka on meitä lähestynyt tällä tärkeällä tiedolla terveydenhuollon hälyttävästä ja laittomasta tilasta myös kollegoita niin että tiedätte että tarkastusvaliokunnan seuraava iso laaja alainen ylisektorinen tutkimus koskee lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunnan puutteita sekä keinoja miten asia saataisiin realistisin mutta nykyistä tehokkaammin keinoin paremmalle tolalle

verohallinnon strategian mukaan kaikki ohjaus ja valvontatyö jatkossa perustuu tähän riskienhallintaan ja sitä kautta verovajetta pyritään vähentämään

lapintie nyt että kaikki on kunnossa ja saisinko jostakin sen kristallipallon jossa on luettelo mahdollisesti vieläkin niistä puutteellisuuksista joita on vai ollaanko nyt varmoja että kaikki on oikein

etukäteisvalmistelussa saimme jossain määrin ristiriitaisempaa näkemystä siitä kuuluuko tällä esitetyllä tavalla suosia ja mahdollistaa sitä että hissit voidaan rakentaa nykyistä helpommalla läpinäkyvämmällä ennustettavammalla ja oikeudenmukaisemmalla tavalla ja todella paljon kiitoksia eduskunnan tuesta siitä että tämä näkemys on nyt saanut valiokunnan tuen lausuntovaliokuntien tuen

mutta se mitä uskon että todella monet oikeuspoliitikot haluaisivat tehdä myös minä on että väkivaltarikoksissa ylipäätään olisi nykyistä korkeammat rangaistukset

eduskunnan valiokuntien antaman palautteen pohjalta nämä kotimaiselle osuudelle valitut lähtökohdat voitaneen todeta onnistuneiksi

viime kädessä sekä oikeus periä vuokraa pysäköinnin ajalta että oikeus periä sopimussakkoa jää riippumattomien tuomioistuinten ratkaistaviksi

kun yliopistot saivat itsenäisyyden ne kuitenkin kiinteistöpuolella pakotettiin järjestelyyn jossa yliopistokiinteistöistä kolmannes on senaatti kiinteistöillä ja tässä sopimuksessa on määrätty myös yliopistot maksamaan omista rakennuksistaan näitä samoja tuottoprosentteja

kerrottakoon eduskunnalle myös että tällä viikolla vastaanotin mietinnön joka lähtee nopealle lausuntokierrokselle ja jossa esitetään että yksityishenkilön velkasaneerauksen aikaa tietyissä tilanteissa lyhennetään nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen

se on tietysti paljon monimutkaisempi ja hankalampi prosessi ylipäätänsä mutta yhtenä sivukysymyksenä oikeuskanslerikin on useissa tilanteissa joutunut hyvin nopealla aikataululla roolissaan oikeudellisena neuvonantajana antamaan apua valtioneuvostolle erityisesti eu minvaan liittyvissä kysymyksissä mutta kun valtiontalouden tarkastusvirasto tarkasti sitten eduskunnan tiedonsaantioikeutta niin siinä yhteydessä myös yhteistyö oikeuskanslerin kanssa on käsittääkseni ollut hyvin aktiivista

on tietysti aivan mahdotonta jos jossakin on joku tuntematon taho tai joku joka ehdokkaasta huolimatta tai tämän kanssa ikään kuin riitautuen tekee ehdokkaan kampanjan näköistä kampanjaa

oikeusministeriö ei tunnetusti perustuslaista vallan kolmijako opista johtuen voi eikä saa ohjeistaa eikä myöskään ennustaa miten oikeuskäytäntö tulee muodostumaan

mutta kun on epärealistista kuvitella että oikeusministeriö saa merkittävästi lisää rahaa päinvastoin kehykset ovat itse asiassa järkyttävän laskevat niin olisi tärkeätä että tästä parlamentaarisesta työryhmästä tulisi semmoinen turva oikeusministeriön valmistella että edes rangaistusasteikkojen sisällä voitaisiin tehdä niin että väkivaltarikosten asteikkoja nostettaisiin ja vastaavasti lievemmissä rikoksissa etsittäisiin uusia rangaistusmuotoja jotka mahtuvat budjettiin

ulkoasiainvaliokunnan mukaan selonteolle luonnollisen jatkon muodostaisi kansallisen toimintaohjelman laatiminen perus ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta suomessa

jään odottamaan vastausta siitä tiedosta millä perusteella olisi voinut kääntyä jonkun tietyn edustajan puoleen tai kuuluuko nyt kääntyä jonkun edustajan puoleen

järjestely pakottaa yliopistot tosiasiassa vähentämään omista toimistaan maksaakseen senaatti kiinteistöille oman osuutensa vaikka kysymys on rakennuksista jotka on tarkoitettu nimenomaan tieteen tekemiseen ja joista yliopistot mielellään ostaisivat sen osuuden ja pitäisivät niistä itse huolta tilanteessa jossa yliopisto katsoo pystyvänsä paljon paremmin huolehtimaan rahojen osumisesta tutkimukseen ja opetukseen kuin tähän afrikan tähti pelin pyörittämiseen

hissit ovat tasa arvokysymys

korkeimman oikeuden ennakkopäätös ja perustuslakivaliokunnan ratkaisu ovat kiistatta vaikeasti yhteen sovitettavia ja perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan anna mitään viitteitä siitä miten tämä ratkaistaisiin

sen takia on haettava eduskunnalta valtuudet tehdä tämä tutkimus perinpohjin että me voimme katsoa miltä osin tietosuoja on aito ongelma miltä osin on kysymys siitä että sitä väärin tulkitaan tai sitä väärin tunnetaan

ei ole kysymys vain erityisryhmistä

jo valmisteltaessa selonteon kotimaista osuutta voitiin todeta että mahdollisen toimintaohjelman laatiminen joka olisi kattanut laajasti uusiakin painopisteitä ja suunnitelmia tarvittavista toimenpiteistä olisi ollut haasteellista tilanteessa jossa valtioneuvosto oli jo sitoutunut hallitusohjelmaansa ja hallituskauden menokehyksiin

samaan aikaan verohallitus on myös lanseerannut veroriskikartan ja ajatukseni onkin että sitten kun hallitus alkaa puheena olevaa esitystä noudattaa jos eduskunta nyt yhtyy meidän esitykseemme tästä vuosittaisesta käsittelystä niin hallitus myös ottaisi vastuulleen tämän veroriskikartasta seuraavien analyysien tekemisen

näin ollen omasta puolestani minun täytyy myös olla hyvin tyytyväinen vanhasen kakkoshallituksen painotuksiin pohjaan nähden

valtiontalouden tarkastusvirasto on nyt aika tuoreessa raportissaan kertonut että pääsääntöisesti kaikkien alkukommellusten ja selvien virheiden jälkeen joista ehkä hurjimpia oli että kokonainen hallituksen esitys piti kirjoittaa uudelleen hallitus ja erityisesti valtiovarainministeriö on saanut tämän prosessin erittäin hyvin toimimaan

yli

siitä näkökulmasta nykyinen vaalijärjestelmämme hyvin poikkeavien vaalipiirikohtaisten äänikynnysten osalta ei takaa yhdenmukaista äänioikeutta

verohallinnon mukaan etenkin eri valtioissa sijaitsevien yhtiöiden tavaroiden ja palveluiden siirtohinnoittelu voi pienentää verotuloja merkittävästi

jos halutaan löytää vastaus puiu

arvoisa puhemies

tämä maanantain istunto ja tämän asian käsittely tänään on tullut oikeusministeriön tietoon tänä aamupäivänä enkä pysty olemaan juurikaan tätä pitempään

uskotteko että näin käy

meidän mietinnöstämme näette mitä verohallitus on arvioinut mutta sen veroriskikartan mukaan verovajetta aiheuttavat rekisteröinnin puutteet ilmoittamatta jättäminen vääränsisältöiset ilmoitukset erehdykset ja tahattomat virheet osittain myös tulkinnalliset asiat mutta myös aggressiivinen verosuunnittelu maksuviivytykset puutteet ja harmaa talous

hyong jotain käyttöäkin tilan edustajille

näin ollen on helppo yhtyä valiokunnan esittämään näkemykseen siitä että käytännössä kansallisen toimintaohjelman sisältö ja rahoituskehyksistä sopiminen olisi syytä kytkeä hallitusohjelman laatimiseen

jos katsotaan nyt vaikkapa mistä on paljon täällä puhuttu useassa otteessa kuntavaltio suhdetta niin tämä vuosi on ennätyksellinen siinä suhteessa että valtion rahavirta kuntiin on erityisen suuri

sen takia valiokunta yksimielisesti esittääkin että tältä osin etsitään keino millä yliopistot saavat ostaa senaatti kiinteistöt pois näistä yliopistokiinteistöistä

perustuslakivaliokunta kuitenkin yhdessä kappaleessaan ohjaisi siihen suuntaan että yksityistä pysäköinninvalvontaa voitaisiin harjoittaa kuntien alaisuudessa

siis pelkästään siirtohinnoittelusta aiheutuu useiden satojen miljoonien veromenetys siis kansainvälisten konsernien sisäisestä siirtohinnoittelusta

raportti kuitenkin kertoo että riskianalyyseistä ei ole raportoitu ja on syytä olettaa että tämä sama mitä he kertovat eduskunnan tiedonsaantioikeudesta koskee myös ministerien tiedonsaantioikeutta ja eu ministerivaliokunnan toimintaa tältä osin

on kuitenkin tosiasiassa tässä maailmassa vaikea kuvitella että pian löytyisi malli joka olisi kuntien kannalta mielekäs riittävän edullinen kunnathan voivat jos näkevät jonkun ongelman jo nyt palkata lisää pysäköinninvalvojia ja käyttää jo olemassa olevia malleja ja toisaalta liiketaloudellisesti yritysten kannalta järkevä

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää riippumattomalla tavalla millä tavoin edellä mietinnössä valiokunnan esittämät kannanotot havaittujen epäkohtien korjaamiseksi voidaan toteuttaa valtion kokonaisetua korostavalla tavalla ja tekee tarvittavat muutosehdotukset

eduskuntavaalien jälkeen laadittavassa hallitusohjelmassa voitaisiin määritellä perus ja ihmisoikeuspoliittiset yleislinjaukset jotka konkretisoituisivat sen jälkeen erillisessä toimintaohjelmassa

ensi vuosikin kuntaliitonkin arvion mukaan on kuntavaltio suhteessa positiivinen kunnille siis kuntaliitonkin mukaan eli kuntien etujärjestön mukaankin näin on

mainittu valiokunta ymmärsi tämän syyttäjähuolen erinomaisesti ja tältä osin sekä aiemmat budjettineuvottelut hallituksen kera että tämän valiokunnan ymmärtämys viimeinkin oikeusministeriön näkökulmaa kohtaan tuo syyttäjien tilanteen sen ansaitsemaan keskiöön

jos hyvät edustajat hyväksytte esityksemme niin tästä eteenpäin verovaje tulee olemaan keskustelussamme pakollisesti aina kun käsittelemme valtion tuloja ja menoja

kysymykseni kuuluukin onko aikomuksia oikeuskanslerinvirastossa katsoa tätä osuutta vielä tiedonkulussa ja saannissa kun valitettavasti eurokriisi ei ole ohi ja tiedämme että jatkossakin saatamme hyvinkin olla tilanteissa joissa sekä valtioneuvoston jäsenet jotka viime kädessä vastaavat jopa valtakunnan oikeudessa toimistaan että myös sitten kansanedustajat hyvin nopealla aikataululla pakotetaan tekemään valtavan merkittäviä ja taloudellisesti suuria ratkaisuja

siitä on myös politiikan tutkijoiden selvityksiä että juuri niissä vaalipiireissä joissa on korkein alueellinen äänikynnys on myös matalin äänestysprosentti

erityisen tärkeänä on pidettävä muutoksia koskien vuokrasopimusten ehtoja ja pituutta sekä mietinnössä vaadittuja indeksikorotusten ja voitontuloutuksen muutoksia

näin siis jo hallitusohjelmassa annettaisiin mandaatti tälle prosessille linjata ja priorisoida eri ministeriöiden eri hankkeita ja näin ollen emme päätyisi siis käytännössä siihen tilanteeseen että yksittäinen ministeri joutuisi asemaan jossa hän ikään kuin ihmisoikeusohjelman vetäjänä astuisi mahdollisesti toisen ministerin tontille ja varpaille vaan tämä prosessi olisi johdettu jo hallitusneuvotteluista käsin

siis se malli jota perustuslakivaliokunta hahmottelee on tosiasiassa todennäköisesti muun muassa kuntien näkökulmasta hyvin hankala tie edetä